suomen valtiolle tämä tarkoittaa talouden kaulan laittamista giljotiinin terän alle lukitsemista lopullisesti siihen ja laukaisunarun antamista toisten käsiin

mutta lopezin mukaan on lapsen hyväksikäyttöä tehdä lapsesta tietoisesti ja harkitusti isätön ja äiditön siksi että aikuiset haluavat itselleen lapsen ja katsovat itsellään olevan oikeuden lapseen

onko sveitsi eristetty kansainvälisestä kaupasta

mielenkiintoista on kuitenkin tietää pari asiaa sikiön kehityksestä ja erityisesti haluan tämän kertoa odottavalle äidille grahn laasoselle

itse näen että opposition syyttely on hyvin monesti perusteetonta koska suomi on elintasoltaan edelleenkin hyvä maa ja siunatulla tasolla varsinkin kun sitä tarkastellaan globaalisti kuten globaalia kriisiäkin pitää katsoa yhdessä

me tiedämme vastauksen että ei tämä ole nyky yhteiskunnassa kuitenkaan se välttämätön elementti ei ole ainakaan sveitsin osalta ollut ja siinä mielessä vaikka olisimme mitä mieltä näistä asioista olisin kuitenkin toivonut että me lisäisimme kansandemokratiaa ja kansanvaltaa äänestyksen keinoin

mutta mitä tulee tähän vetovoimatekijään niin eipä luultu että aikanaan pääministeri sipilän kartanon lupaaminen turvapaikanhakijoiden käyttöön olisi ollut mikään vetovoimatekijä mutta se kuitenkin oli sitä

lopezin mukaan on lapsen hyväksikäyttöä odottaa ettei lapsi kärsi tuskaa äitinsä tai isänsä menetyksestä vaikka hänet on erotettu ainakin yhdestä tai ehkä molemmista biologisista vanhemmistaan ei siksi että se oli välttämätöntä vaan koska kaksi aikuista vaatii tällaista järjestelyä

siinä mielessä varmasti ymmärrätte sen että jotain pitää tehdä koska muuten tämä vaikea leikkaus tulee perinnöksi tuleville sukupolville

tämä äitiyspakkaus on sen verran symbolinen suomalaisuutta varten rakennettu tuote ja en toivoisi siitä seuraavaa vetovoimatekijää tähän seuraavaan siirtolaiskriisiin mikä on tällä hetkellä jo alkanut libyasta italiaan

arvoisa puhemies

onkin mielenkiintoista seurata hallituksen yritystä tehdä kansalle vastointahtoista toimintaa tämän ervvn asian kohdalla ja jäänkin odottamaan miten tässä lopulta tulee käymään

suomihan on maailman koulutetuinta kansaa ja onkin syytä kysyä johtaako kansan mielipiteen kuuleminen valtiota haittaaviin päätöksiin

lopez kritisoi sitä että lapsia pidetään tuotteena jonka hankkimiseen aikuisilla on oikeus

on hienoa että meidän eduskunnassamme istuu asiantuntijoita kuten edustaja tolvanen joka on poliisi taustaltaan

näitä esimerkkejähän on hyvin paljon kun eri lähteistä lähtee kaivamaan ja tällä haluan kuvata sitä että me olemme kuitenkin vakavan asian ääressä kun me rupeamme määrittelemään sitä millainen perhe on hyvä lapselle ja millainen ei ole

sveitsissähän on tapana kun tulee suoran demokratian kansanäänestyksiä että siellä tulee se ei ja kyllä puolen vahva tietopaketti jokaisen kansalaisen kotiin ja he saavat perehtyä tarkkaan hyvinkin syvällisesti asioihin ennen äänestämistä

missään vaiheessa ymmärtääkseni kukaan tässä salissa ei ole sanonut sitä että kaksi samaa sukupuolta olevaa vanhempaa ei voi kasvattaa lapsia saatikka että yhden perheen yksinhuoltajaperheet eivät onnistuisi lapsen kasvatuksessa

siinä mielessä olen kiitollinen siitä että nostatte asian esille siellä pakkokeinolakien ja esitutkintalakien korjauksen yhteydessä

siinä mielessä toivoisin itse että jos me tässä eduskunnassa aidosti haluamme kuulla kansan mielipidettä me myös annamme siihen heille mahdollisuuden

toivottavasti saisitte myös tämän sinne mukaan lainvalmisteluun sillä tiedämmehän me kaikki sen että poliisin resurssit ovat nyttenkin aivan liian rajalliset ja on se niin väärin jos poliisit joutuvat vielä sitten leikkimään kuurupiiloa rikoksesta epäiltyjen kanssa kaiken sen resurssipulan keskellä

riittääkö se ilman tätä kansalaisaloitetta

tästä ei ole kysymys vaan kysymys on siitä että jos eduskunta hakee parasta mahdollista lopputulosta lapsen kasvattamisen suhteen kuten adoptiotilanteessa on tapana niin on mielestäni aika huolimatonta ohittaa toteamus siitä että eikö isän ja äidin muodostama perhe lapselle silti ole kuitenkin paras mahdollinen vaihtoehto ja se tulisi kaikille lapsille suoda

siinä mielessä pidän huolestuttavana sitä jos kouluissa esimerkiksi on tämmöinen niin kutsuttu pakko että siellä ei puhuta muuta kuin ruotsia jos ollaan ruotsinkielisessä koulussa edes välitunnilla

täällä jokainen kansalaisaloite kyllä tulee tämänkin eduskunnan päätöksen mukaisesti saliin äänestettäväksi mutta kuten tiedämme meillä on puolueet hallitusohjelmat ja muut sidokset jotka määrittävät meidän tapaamme äänestää

koska sikiö on myös usean terveydenhoitohenkilön mielestä ihminen siinä kuin syntynyt lapsi on olisi eettisesti oikein myös suoda heille oikeus olla osallistumatta raskaudenkeskeytykseen

ei tämä ole pelkästään opetusministerin vastuualueella oleva asia vaan onhan se myös teidänkin vastuualueellanne siinä mielessä että tämä on myös määrätynlainen ihmisoikeuskysymys

tässä on kuitenkin se hyvä puoli että monesti tulee näitä niin sanottuja omantunnonvapauksia ja muita poikkeuksia että kansanedustajat saavat äänestää kansalaisaloitteen kohdalla kuten itse parhaaksi kokevat

tässä asiassa on mielestäni tärkeämpää kuulla jumalan antamaa omaatuntoa enemmän kuin työnantajaansa ilman rangaistuksen pelkoa

miten me voimme olettaa että meidän lapsemme oppivat suomen kieltä ruotsinkielisissä kouluissa tässä maassa jos me emme anna heille mahdollisuutta myös leikin kautta sitä toteuttaa vapaa aikana

kuten jo mainitsin ruotsissa meni vain puoli vuotta että ruotsin kirkko päätti ruveta vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja tämän avioliittolain muutoksen jälkeen

en voi myöskään ymmärtää sellaisia kannanottoja kuten edustaja grahn laasonen mainitsi että terveydenhuollon henkilön ei tulisi ajautua semmoiseen tehtävään jossa joutuu toimimaan vastoin omaatuntoa

siinä mielessä edustaja väätäinen kun mainitsitte siitä että tämmöinen tulkkauspalvelu ei olisi hyvä asia tai olisi jollakin tavalla harhaanjohtava asia muistutan kuitenkin siitä että hyvin monet jotka käyttävät ruotsinkielisiä palveluita osaavat kyllä suomen kieltä

tosin kuten edustaja lohi viittasi täällä hallitusohjelmassa puhutaan siitä että euroalueessa tulee pysyä

me tiedämme tasan tarkkaan täällä istuvat päättäjät että koska kirkolla on veronkanto oikeus niin kukaan ei tule katsomaan suopein silmin sitä että kirkko saa kerätä varoja ja veroja jos se ei toimi suomen lain odottamalla ja edellyttämällä tavalla tässä avioliittoon vihkimiskysymyksessä

heillä on toki oikeus käyttää ruotsin kieltä äidinkieltään siinä palveluhommassa mutta kysymyshän on siitä onko se välttämätöntä sen kannalta että hän saa palvelua

toki sitä ei suoraan siellä sanota siellä kyllä puhutaan siitä että meidän täytyy parantaa euroalueen kilpailukykyä ja euron rakennetta mutta ei siellä suoraan oteta kantaa siihen miten tässä tilanteessa meidän tulee suhtautua kun tulee tämmöinen kansalaisaloite

ymmärrän toki että te olette huolissanne turkistarhauksesta koska tehän asutte turkistarhan vieressä likipitäen ja yleensä ne edustajat jotka täällä puheenvuoroja pitävät ymmärtävät tämän elinkeinon päälle niin sanotusti enemmän kuin me jotka asumme täällä pääkaupunkiseudulla

tulkkauspalvelussa olisi se etu että sieltä tulisi myös aivan varmasti hyvää ruotsin kieltä jota ei välttämättä virkamiesruotsia osaava henkilö aina pysty antamaan

olisi kohtuutonta häntä vaatia osallistumaan aborttiin sen johdosta että hän on kouluttautunut kätilöksi ja sanoa että ei olisi pitänyt kouluttautua tälle alalle jolla suojellaan elämää

no se tulee mahdollisesti johtamaan siihen että kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta joko luopuu vihkimisoikeudesta tai sitten he hyväksyvät hammasta purren tämän ehdotuksen josta painetta on jo nyt ilmassa

tämä oli vain yksi ajatus siitä että voidaan jollain tavalla säästää kustannuksia joissain kunnissa joissa menee kohtuuttomuuksiin vaatia kaikilta virkamiesruotsia

lääkärin valakin velvoittaa suojelemaan elämää ja jos näin huonoon tilanteeseen ollaan suomen lainsäädännössä päädytty että ihmiset heittelevät mielipiteitä tästä asiasta ja sen perusteella säätävät tai eivät säädä lakeja niin sanon että ollaan aika huonolla rappion tiellä

olisin tästä asiasta halunnut vielä saada tietää jotain ihan konkreettista esimerkkiä siitä miten näitten energiatodistusten kirjoittajien pätevyyttä pystytään seuraamaan ja määrittelemään

toisekseen tämä tulee vaikuttamaan sananvapauteen

siinä mielessä tämä on rajattu ajatus

enää ei tulla seurakunnan puhujapöntöstä julistamaan jumalan sanaa sellaisena kuin se kirjoitettu tai sellaisena kuin pastori tai evankelista tai sananjulistaja sen itse uskoo

minun eettisyyteni ei ymmärrä sitä että joku eläin joutuu elämään häkissään koko ikänsä vain sen vuoksi että sen nahka saadaan pukea päälle

tiedän että se varmaan lainsäädännössä on vaikeata mutta ilman sitä tällä alalla ei ole sellaisia standardeja joista nämä kiinteistön omistajat hyötyvät

oikeusasiamiehen kirjaa lukiessa tulee monesti semmoinen tunne että meidän pitäisi joiltain osin käydä vakavaa keskustelua siitä lisäämmekö me määrärahoja valtion budjetissa niille alueille joilla se olisi erityisen kiireellistä ja välttämätöntä

tullaan näkemään myös viharikossyytöksiä ja erilaisia sananvapauden rajoittamisen toimenpiteitä näitä henkilöitä kohtaan jotka uskaltavat tämän jälkeen puhua sen omantunnon ja opetetun ja oppimansa sanan mukaisesti

se ei ole oikeudenmukaista että terveydenhuollon henkilö ei voi olla osallistumatta aborttiin jos se on hänelle omantunnon kysymys

jos kansalaisaloite olisi se ainoa toimiva elementti mikä suomessa on valittu niin tätäkin lähetystä seurattaisiin tuhatmäärin suomessa

tänään on paljon puhuttu erilaisista tulevaisuuden työpaikoista ja suomen menestymisen kannalta tärkeistä toimialoista kuten cleantechistä biotekniikasta it alasta muun muassa

toisekseen kun me usein olemme myös kuntapäättäjinä ja meidän tulisi huomioida myös ne toimenpiteet jotka me pystymme ilman rahan lisäystä toteuttamaan nopeasti tai välittömästi niin miksi me emme niihin ryhtyisi

näitä me olemme toistaneet tässä salissa muistaakseni koko vaalikauden ajan mutta mielestäni jotkut konkreettiset toimenpiteet kuitenkin vielä ovat jääneet tekemättä

valitettavasti suomessa useat kansalaiset eivät usko näiden kansalaisaloitteiden vaikutukseen siinä määrin että he vaivautuisivat edes aloitteita seuraamaan

itse kannatan sitä että toki me parannamme tämän toimialan elinkeinotoimintaa siten että eläinten ei tarvitse elää pienessä häkissä koko ikäänsä eikä niille tule aiheuttaa sitä kärsimystä mitä hyvin usein tällainen elinkeinotoiminta aiheuttaa

näin ollen kristinuskon käsitys miehen ja naisen välisen avioliiton ainutlaatuisuudesta tulee murenemaan tässä yhteiskunnassa

tältä osin haluankin tuoda esille muutaman huomion

arvoisa puhemies

täällä kun on keskusta nostanut kalmarin ja puumalan toimesta muun muassa esille tämän oppivelvollisuuden pidentämisen epäuskon niin täytyy nyt kuitenkin todeta se että on hyvä että hallitus ainakin pyrkii tekemään jotain niitten nuorten keskuudessa jotka putoavat sieltä

kiitos puhemies puheenvuorosta taas

meidän täytyisi todella ruveta pohtimaan sitä uskallammeko me ja haluammeko me tulevaisuudessa antaa kansalle oikeuden sanoa kyllä tai ei heitä koskeviin merkittäviin varsinkin itsenäisyyttä koskeviin päätöksentekoihin

siitä huolimatta että ponnisteluja tehdään turkistarhauksen parantamiseksi itse olen kuitenkin sitä mieltä että mielestäni suomessa turkistarhaus olisi syytä kokonaan lopettaa

oppositio on kerrankin kiitellyt kovasti hallitusta että tässä tuo tällaisia lakiesityksiä esille ja tässä on nyt kiitelty ennen kaikkea sitä että tässä saatetaan päätökseen edellisen eduskunnan tahtotila

suomen valtion ydintehtävä on joku muu kuin kehitysaputyö eikö totta

tästähän on valtion taloudellinen tutkimuskeskus myös tehnyt oman tutkimuksensa jossa osoitettiin että suomessa arvonlisäveron liikevaihtoraja jonka jälkeen joutuu veroa maksamaan on eun matalimpia

olisin peräänkuuluttanut sitä kuten edustaja elomaa että näille nuorille ei välttämättä sovellu se koulussa istuminen joten toivoisin että hallitus konkreettisesti keksisi jonkun keinon että me saisimme näitä nuoria oppivelvollisuuden nimissä kiinnitetyksi esimerkiksi oppisopimuskoulutukseen

suomen valtion ydintoimintaa on terveydenhuollosta ja koulutuksesta ja monesta muusta asiasta huolehtiminen ennen kaikkea heille jotka ovat suomen kansalaisia ja jotka suomessa asuvat

mielestäni ei olisi millään tavalla häpeä jos tämä hallitus olisi ottanut oman linjan ja toisen suunnan tässä avioliittolakikysymyksessä

lisäksi vammaisen henkilön lapsi otetaan usein huostaan ja vieroitetaan äidistään sen sijaan että perheelle annettaisiin tarpeellisia tukipalveluja

suuri osa suomen kehitysyhteistyön rahoituksesta ohjautuu monikeskeisesti eli yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa

nämä ovat asioita joissa hyvä sosiaalityöntekijä ja hyvät vammaispalvelun työntekijät pystyisivät muuttamaan toimintalinjojaan helposti

mielestäni tämä kuitenkin tarkoittaa vain sitä että meidän pääministeri ei halua käyttää sille luotua ja suotua valtaa ohjata hallitus arvomaailmansa mukaiseen suuntaan

arvoisa puhemies

yhtenä niin sanottuna ilmaisena toimenpiteenä voitaisiin esimerkiksi toimeentulotukiasiakkaiden oikeusturvaa parantaa helposti

arvoisa puhemies

miksi tämä on niin tärkeä asia että tästä tarvitsee nytten toisenkin kerran keskustella kun viime viikolla tästä jo debatoitiin miksi vielä tälle päivälle meillä kaikilla puhehaluja riittää

ihmisten kunnia on tullut tärkeämmäksi kuin opitut arvot ja ne kirjat joista ne arvot ovat rakentuneet elämän varrelle

me olemme tehneet vuosikymmenet näin ja nyt me olemme halunneet muuttaa tätä kehitystä että meidän on aidosti otettava vastuu myös siitä miten se raha käytetään

kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöllä on tärkeä rooli suomen kehitysyhteistyön kokonaisuudessa sillä se täydentää julkista kahdenvälistä monikeskeistä ja eun kehitysyhteistyötä

siinä mielessä tämä on myös omantunnon ja myös uskonnon kysymys koska meillä eri henkilöillä on eri pohjalta olevat arvot ja niitä arvoja ei voi ohittaa olkaa kohauttamalla kuten tässä nyt on käymässä

tämä on se a ja o

arvoisa puhemies

minä ymmärrän kyllä tämän näkökulman siltä kannalta että joku kokee ettei hänellä ole samanlaista tasa arvoa tai yhdenvertaisuutta päästä avioliittoon

lisäksi asiakkaalta ei voitaisi evätä tätä toimeentulotukihakemuksen päätöstä kokonaisuudessaan jos se koskee vain jotain osaa siitä toimeentulotukihakemuksesta

järjestötoiminnan vahvuuksia ovat kansalaisyhteiskuntien väliset suorat kontaktit ja oma aloitteinen kehitysmaiden köyhimpien toimeentulon edistäminen

pikavippitoiminta herättää voimakkaita tunteita erityisesti niiden keskuudessa jotka jollain tavalla ovat tekemisissä lainaa myöntävien yritysten kanssa

minä ymmärrän kyllä sen näin inhimilliseltä näkökannalta että siihen joillakin ihmisillä on halua päästä tekemään muutos ja saada tämä avioliitto kaikkien ulottuville

sisämarkkinoiden heikkoutena on joskus pidetty sitä että rahoitusta ei saada riittävästi yrityksille tasapuolisesti ja jotkut valtiot pärjäävät siinä huomattavasti paremmin kuin toiset

näin ollen muilta osin hakemus voi sisältää päätöksenteon kannalta riittävät tiedot ja päätös voitaisiin tehdä

vielä edustaja heinäluomalle siitä että totta kai perussuomalaiset joutuvat hallituksessa ajamaan sitä yhteistä linjaa oli sitten kysymys maahanmuutosta tai vaikka europolitiikasta